viime vaalikauden kela valtuutetut laittoivat liikkeelle hankkeen

tämä prosessi tulee olemaan sen kaltainen että niin kauan kunnes eduskunnan puhemiehen nuija on lyönyt pöytään tämän lain valmistumisen merkiksi meillä on avoimia kysymyksiä

väliaikaisen lain avulla työeläkelaitokset välttyivät sijoitusomaisuutensa realisoimisesta tilanteessa jossa erityisesti osakesijoitusten markkina arvot olivat maailmanlaajuisen rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen vuoksi poikkeuksellisen alhaalla

valiokunta käy mietinnössään hyvinkin seikkaperäisesti tämän käsittelyssämme olevan lain ja tuon miesten ja naisten tasa arvoisen kohtelun periaatteesta annetun direktiivin pulmakohtia ja ongelmakohtia läpi kun verrataan siis tätä lakia ja tuota direktiiviä

tehdään sote yhdessä

tässä kelan kertomuksessa mainitaan otsikkotasolla kelan uusi työjärjestys ja täällä todetaan että työjärjestys muutti johtajien työnjakoa ja kerrotaan miten eri johtajien lähinnä pääjohtajan rooli muuttui

meillä on kaksi vaikuttavaa keinoa siihen miten alkoholin kulutuksen kehitysmuutokset suomessa ja ylipäätänsä tapahtuvat

tässä on nyt lyhyt aika jolloin on ollut tämä nykyinen hallintomalli jossa kelassa on ihan aito oikea johtaja

johtaminen muutos

väliaikainen sääntely on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi koska sen avulla merkittävä sijoitusvarallisuus on pystytty pitämään työeläkejärjestelmän piirissä

kolmas keino on valistus ja siihen liittyvät toimenpiteet

työeläkelaitoksiin ei siirretty varoja työeläkejärjestelmän ulkopuolelta eikä eläkelaitosten varallisuus lisääntynyt tai vähentynyt määräaikaislain vaikutuksesta

niillä on merkitystä mutta niitten vaikutus kaikkien olemassa olevien tietojen mukaan on vähäisempi

on asioita jotka pitää keskittää

kilpavarustelu pitää saada loppumaan seinien rakentamiseen

saatavuuden ja hinnan osalta meidän tulee toimia siihen suuntaan mitä terveyspolitiikka edellyttää

ja sitten se ydin

pääomittamisen tarkoitus on laskea kertakorvauksen määrä niin että se mahdollisimman hyvin vastaa sitä määrää joka henkilölle olisi maksettava jos haittaraha maksettaisiin jatkuvana korvauksena

sen sijaan ilman väliaikaislainsäädäntöä osakesijoitusten myyntitappiot olisivat huomattavasti vähentäneet eläkejärjestelmän varoja

tämä korotus joka on nyt toinen edellinen korotus on vuosi sitten tehty on niin kuin täällä on keskustelussakin todettu oikean suuntainen

jos haittarahan pääomittamisessa käytetään esimerkiksi keskiarvoa miesten ja naisten odotettavissa olevasta jäljellä olevasta eliniästä tuloksena on ettei kertakorvauksena maksettava etuus enää monissakaan tapauksissa vastaisi ennustettavissa jäljellä olevaa elinaikaa

ohi valiokunnan mietinnön totean tässä yh teydessä että tämän väliaikaisen lainsäädännön yhteydessä puhutaan miljardiluokan varallisuuden säilymisestä ja miljardiluokan rahojen pysymisestä eläkejärjestelmässä verrattuna siihen että tuota väliaikaista lainsäädäntöä ei aikanaan olisi tehty

kelan valtuutetut eivät kertomuksessaan ole tässä maininnan tasoa pidemmälle menneet

se milloin tästä jatkoa seuraa on hallituksen käsissä ja tietysti myös eduskunnan käsissä

silloinkin kun päätöksenteko ja valmistelu on hankalaa joudutaan niitä arvovalintoja tekemään painottamaan asioita puolelta jos toiseltakin

arvoisa herra puhemies

siihen nähden minkä verran poliittisia jännitteitä esimerkiksi tähän uudistukseen liittyy olisin olettanut että täällä jokunen rivi olisi ollut

tällainen menettely saattaisi olla ristiriidassa direktiivin artiklan tasa arvon toteutumisesta koskevan vaatimuksen kanssa kun kyse on etuuksiin olevan oikeuden kestosta

nyt tällä toisella perättäisellä veronkorotuksella päästään lähes puoliväliin

mutta sitä vartenhan tämä valiokuntaan lähetetään että me sitten yritämme kysyä miten tuo sinänsä pieneltä ja hymyilyttävältäkin kuulostava uudistus on toiminut

sosiaali ja terveysvaliokunnan aikataulussa agendalla piti olla tänä syksynä hallituksen esitys alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisestä

lainsäädännöllä oli erityistä merkitystä myös suomalaisten pörssiyhtiöiden kannalta koska suurten osakemäärien markkinoille tulo olisi entisestään laskenut yhtiöiden osakkeiden arvoa

tiedän tasan tarkkaan nuo vaikeudet mitkä tuohon valmisteluun liittyvät

määräaikaiset säännökset ovat osoittautuneet toimiviksi koska ne ovat mahdollistaneet työeläkevarojen sijoittamisen kohteisiin joista on saatu hyviä tuottoja

kun työelämä ja tasa arvovaliokunta käsitteli yksityisiä vakuutuksia koskevaa poikkeusta valiokunta piti tärkeänä että järjestelmää kehitetään niin että sukupuolen käyttämisestä vakuutusmatemaattisena tekijänä voidaan ajan myötä luopua

arvoisa puhemies

alkoholipolitiikka on meillä kaiken kaikkiaan hakoteillä kun keskustelu kieppuu kerta toisensa jälkeen pelkästään hinnassa

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että vaikka edellä mainittuja direktiivejä ja ey tuomioistuin ja oikeuskäytäntöä tulkittaisiin niin että haittarahan pääomittamisen yhdeksi laskentaperusteeksi voidaan ottaa sukupuolen mukaan määräytyvä keskimääräinen elinikä olisi sukupuoleen perustuvista laskentaperusteista kuitenkin hyvä ajan oloon luopua

arvoisa herra puhemies

korotus tehdään muun muassa kansaneläkelain mukaisiin etuuksiin takuueläkkeeseen sekä pienimpiin äitiys vanhempain ja sairauspäivärahoihin sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan työmarkkinatukeen samoin kuin toimeentulotukeen

asenteissahan tässä on vikaa

rahoitusmarkkinoiden kriisi osoitti että eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat säännökset ovat markkinatilanteen muutoksissa heikosti joustavia

esityksen mukaan kertakaikkisena maksettava haittaraha lasketaan nykyiseen tapaan haittarahan pääoma arvoa vastaavaksi ottaen huomioon vahingoittuneen tilastollisin perustein arvioitu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä tapaturman sattuessa

valiokunnan mietintöön liittyy pykälävastalauseet ne sisältävät kaksi kappaletta pykälämuutoksia sisältäviä vastalauseita jotka esitellään erikseen

määräaikaisen lain voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella koska muutoin eläkelaitosten olisi jo nyt sijoituspolitiikassaan varauduttava väliaikaissäännösten jälkeiseen aikaan

ilman määräaikaislain jatkoa eläkelaitokset joutuisivat jo kuluvana vuonna vähentämään sijoitustensa riskillisyyttä myymällä osakkeita

laskentaperusteita ovat mainitun eliniän lisäksi muun muassa korvausvastuun diskontattu korkokanta

lakiehdotuksessa oleva asetuksenantovaltuus on ehdotetulla tavalla ilmaistuna liian väljä eikä täytä perustuslain vaatimusta siitä että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden on käytävä täsmällisesti ilmi laista

valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin joiden mukaan vakavaraisuussääntöjä koskevat muutokset on perusteltua tehdä mahdollisimman ennakoidusti ja riittävällä siirtymäajalla jotta eläkelaitoksille jää riittävästi aikaa saattaa sijoitustensa riskillisyys sääntelyn edellyttämälle tasolle

arvoisa herra puhemies

valiokunta puoltaa tästä syystä määräaikaissäännösten jatkamista hallituksen esittämällä tavalla samalla kuitenkin kiirehtien pysyvän säännöstön muutosten valmistelua ja saattamista eduskunnan päätettäväksi

sisällöltään perusteet ovat samat kuin nykyisin käytössä olevat

kun joustava hoitoraha on selkeästi korkeampi kuin osittainen hoitoraha parantaa uudistus yrittäjävanhempien taloudellisia mahdollisuuksia sovittaa perhe elämä ja yritystoiminta aiempaa joustavammin

näyttää siltä että hallitus tulee tarvitsemaan pakkoselvittäjää selvitäkseen tästä tilanteesta eteenpäin

eräs ja erityisesti keskustelua aiheuttanut kohta on asiakashyvitykset joitten osalta valiokunta toteaa seuraavaa

meillä on käsittelyssämme hallituksen tiedonanto joka päättyy luottamusäänestykseen

merkille pantavaa on se että perussuomalaisten ryhmäpuhujakin hyväksyy näiltä osin euroopan unionin tilastot siitä kuinka paljon meillä on köyhiä koska tämä on eu kriteeristön mukainen köyhien määrä

käytännössä uudistus laajentaa nykyisen osittaisen hoitorahan saajajoukkoa

sillä laitetaan hallituspuolueitten rivit suoriksi

tämän keskustelun perusteella meillä on kokoomuslainen ja sosialidemokraattinen linja

uusi etuus tarjoaa vaihtoehdon niille kotihoidon tuen saajille joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta mutta jotka haluaisivat siirtyä tarjolla olevaan osa aikatyöhön

voi kunpa tämä paperi sisältäisi vastauksia niihin kysymyksiin joihin esimerkiksi me keskustalaiset tulevana viikonvaihteena rovaniemellä vastaamme meidän kunta ja aluehallinnossa mukana oleville ihmisille

mitä tämä on suomeksi

miten tässä maassa kaikkein keskeisin asia sosiaali ja terveyspalvelut jatkossa turvataan miten ikääntyville ihmisille palvelut viedään kotiin miten ennalta ehkäisevä terveydenhuolto hoidetaan miten lasten syrjäytymistä ehkäistään

asiakashyvitykset lasketaan siitä toimintapääomasta mikä se olisi ilman määräaikaislakia

kannattaa purkaa auki mitä tämä tarkoittaa

säännösten voimassaoloa ehdotetaan nyt jatkettavaksi joten määräaikaislain jatkamisella ei vaikuteta työeläkelaitosten mahdollisuuteen jakaa asiakashyvityksiä

esityksen mukaan uudistuksen arvioidaan houkuttelevan erityisesti kokoaikaisesti lasta kotona hoitavia äitejä siirtymään kotihoidon tuelta osa aikaiseen työhön ja joustavalle hoitorahalle

toinen ryhmä tuon eu kriteeristön mukaisesti on niin sanottu aineellinen köyhyys jossa on yhdeksän määritelmää joista yksi on lämmin ruoka päivässä toinen on väritelevisio kolmas on puhelin neljäs on auto viides on viikon mahdollisuus lomaan

minä uskon ja luotan siihen että hallitus ja hallituksen ministerit tietävät mitä he tekevät ja tavoittelevat nykyolosuhteissa parasta mahdollista lopputulosta niin että tuohon aitoon hätään ja huoleen pystytään vastaamaan niin hyvin kuin näissä olosuhteissa mahdollista on

hoitokustannusylijäämä syntyy siitä että yhtiöt säästävät toimintakustannuksissaan verrattuna siihen paljonko työeläkemaksussa on tähän tarkoitukseen ennakolta varattu

ratkaisevaa on missä määrin osa aikaista työtä on pienten lasten vanhemmille tarjolla

minulla on ollut eiliseen talousarviokeskusteluun ja tämänpäiväiseen kärkihankekeskusteluun liittyen sellainen käsitys joka on ollut voimassa vuosikausia että meillä on puolueista riippumatta laaja yksituumaisuus siitä että ensinnäkin sosiaali ja terveydenhuolto integroidaan tulee sote ja perustaso ja erityistaso ovat yhdessä

kun näistä yhdeksästä kriteeristä neljä täyttyy kuuluu tuon määritelmän mukaan köyhyyden syrjäytymisen uhan alla oleviin ihmisiin

osa aikatyöhön siirtymistä hillitsee osaltaan työlainsäädäntö sekä työelämän käytännöt jotka eivät riittävästi tue pienten lasten vanhempien vapaaehtoista osa aikatyötä

toimintapääomasta laskettava hyvityksen euromääräinen suuruus riippuu yhtiön vakavaraisuusasemasta eli käytännössä siitä miten hyvin yhtiö on onnistunut saamaan pitkäaikaistuottoja sijoituksistaan

arvoisa herra puhemies

nyt menen myös ministeri risikon tontille mutta uskallan sen tehdä koska olemme tänään viimeimmäksi tästä asiasta puhuneet keskenämme

työeläkemaksua vahvistettaessa työeläkelaitosten keskimääräinen asiakashyvitys otetaan maksun laskentaperusteessa huomioon maksua alentavana tekijänä

samoin viime vuosien kokemusten ja yhteisen tekemisen jälkeen minulla on ollut sellainen käsitys että meillä kaikilla on valmius irrottaa sosiaali ja terveydenhuollon vastuu kuntapohjasta kuntakoosta riippumatta

tämähän on kokonaisuus joka edellyttää sitä että meillä on mahdollisimman hyvät palvelut pienille lapsille meillä on kouluterveydenhuolto opiskelijaterveydenhuolto mahdollisimman hyvällä tolalla me saamme kiinni niitä tilanteita joissa on syrjäytymisen vaara syrjäytymisen uhka suuri me saamme apua niille lapsille jotka sitä apua tarvitsevat toisekseen tulonsiirtojen osalta lapsiperheille ja nimenomaan niitten lapsiperheitten osalta jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa yksinhuoltajat monilapsiset perheet kohdentamalla mahdollisuudet tulonsiirtoihin silloin kun niitä on heille

me tarjoamme yhteistyön kättä olemme tarjonneet

koska joustavan hoitorahan käytön yleistymisestä voidaan tässä vaiheessa esittää vain suuntaa antavia arvioita voivat päivähoidon tarve ja kuntien kustannukset kasvaa enemmän kuin mitä esityksessä on arvioitu ottaen huomioon joustavan hoitorahan osittaista hoitorahaa selvästi korkeampi taso

sen sijaan te ette vastanneet miksei se yhteistyö jota keskusta on avoimesti julkisesti tarjonnut ja toivonut teille kelpaa

yli vuoden työttömyyden kohdannut talous lasketaan tuon eu kriteeristön mukaisesti köyhien piiriin

siinä keskustelussa mikä käydään tuloeroista verotuksen puolelta ministeri katainen asioista vastasi mutta sosiaaliturvan ja sosiaaliturvan kehittämisen puolesta totean että se joukko joka tässä maassa ihan oikeasti on heikossa asemassa jolla on kyse leivän puutteesta on se joukko joka on näiden kolmen määrittelyn mukaan joitten kohdalla kaikki nämä kolme määritelmää täyttyvät

tästä tavoitteesta tehdä suuri rakenteellinen uudistus on tulossa todellinen kujanjuoksu

valiokunta pitää tärkeänä että uudistuksen vaikutuksia pienten lasten vanhempien työssäkäyntiin sekä kuntien kustannusten kasvuun seurataan tarkkaan ja arvioidaan tulosten perusteella lainsäädännön kehittämistarpeet

asiakashyvitykset ovat yksi harvoista kilpailukeinoista työeläkeyhtiöiden välillä ja ovat osaltaan kannuste tehokkaaseen toimintaan

hallitusohjelman kirjauksen mukaan kilpailua työeläkealalla edistetään työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista tehdyn selvityksen perusteella

pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan mutta esimerkiksi lapsiperheiden palvelut tarvitsevat uuden sisällön yhdestä eurosta enemmän irti pysyvällä tavalla

valiokunta katsoo että asiakashyvityksiä ja niiden vaikutusta kilpailuolosuhteisiin samoin kuin työeläkemaksun määräytymiseen on tarpeen arvioida uudistettaessa eläkealan kilpailua koskevia säännöksiä

arvoisa herra puhemies

käsittelen tätä hallituksen esitystä ja sittemmin eduskunnan päätökseksi tulevaa ratkaisua kolmesta periaatteellisesta näkökulmasta

ikääntyvän väestön palvelujen osalta me olemme tilanteessa että meillä on tietty määrä euroja käytettävissä budjetista ja nyt on tavoite tehdä sillä yhdellä eurolla enemmän

me tarvitsemme muutosohjelman siihen miten ihan oikeasti siellä kotona voi turvallisesti asua

tilanteessa jossa indeksejä vaikkei niitä olla jäädyttämässä ollaan antamassa vähemmän kuin mikä todellinen kustannuskehitys olisi tämä muutos tämä indeksin määrän madaltaminen tai vähentäminen kohdistuu työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden lisäksi kaikkiin niihin etuuksiin jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin

arvoisa herra puhemies

viime viikkojen keskustelua niin tässä talossa kuin talon ulkopuolellakin seuranneena voi todeta että tuntuu olevan suuremmat paineet talon ulkopuolella kuin konsanaan eduskunnassa tämän lain osalta

tämä asia ensinnäkin koskee yli miljoonaa eläkeläistä ja huomioiden ne sosiaaliturvan osat joitten muutos on sidottu kansaneläkeindeksiin noita kansalaisia on satojatuhansia

te perustelette tämän lain hylkyä pitkästi ja laajasti